arvoisa puhemies

on hyvä että tämä lakiuudistus on nyt tässä pisteessä ja olen ihan samaa mieltä että tämä tarvitsee tällaista kokonaisuudistusta jatkon suhteen

tässähän on kyse kansanedustajien eläkkeitten huonontamisesta mutta tämähän vastaa paremmin sitä mielipidettä joka kansalaisilla on

arvoisa puhemies

kiitoksia ministerille hyvästä katsauksesta oma postinne ei varmaankaan ole niitä kaikkein helpoimpia tässä vaiheessa

talousarvioesityksessä on erityinen painopiste nuorisotyöttömyyden hoidossa ja kaikki mahdollinen on tehtävä jotteivät nuoret syrjäydy meneillään olevan taantuman seurauksena

kysyisinkin ministeriltä

miten te arvioitte sen mitenkä hallitus onnistuu näissä hyvissä ennalta ehkäisevissä tavoitteissaan niin ettei uusia syrjäytyneitä synny eikä meille kävisi niin kuin viime laman jäljiltä kävi

tällaisia yhteydenottoja olemme saaneet jokainen heinolan reumasäätiön sairaalan potilailta ja omaisilta

heidän hätänsä on aito eikä siinä ole mitään poliittista värinää

keskustan eduskuntaryhmä on huolestunut reumasairaalan ympärillä vellovasta keskustelusta jossa potilaiden erityisesti lasten hätä on sovitettu poliittiseen kilpalaulantaan

sairaanhoitopiirit ovat kyenneet toteuttamaan hoitotakuun velvoitteita

keskustan eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa toimintatapoja joilla tämän kaltainen tilanne voidaan tulevaisuudessa välttää

saattaa olla ettei heinolan reumasäätiön sairaala jää viimeiseksi sosiaali ja terveydenhuollon yksiköksi joka lopettaa toimintansa

ministeriöllä oli muutama viikko aikaa reagoida heinolan tilanteen vakavuuteen

herää kysymys

onko tällainen toimintatapa kenenkään edun mukaista

heinolan reumasairaalan omistaa yksityinen reumasäätiö

kyseinen summa ei olisi riittänyt eikä valtio voi lähteä tukemaan yksityistä terveyspalveluiden tuottajaa erillisellä rahoituksella

reumasairaala on ollut toiminnan valtakunnallinen keskus jossa tilat ovat ensiluokkaiset ja hoitotaito siirtynyt mestareilta eteenpäin vuosien prosesseina

tätä tosiasiaa täytyy keskustan eduskuntaryhmän mielestä kunnioittaa

nyt on huoli siitä missä pienet potilaat saavat vastaisuudessa tarvitsemaansa hoitoa

tiedossa on myös se tosiasia että jos reumaan sairastunut lapsi ei pääse nopeasti hoitoon voi tauti aiheuttaa hänelle korjaamattomia vahinkoja

sen hoidon vastuu on siirtynyt yliopistosairaaloille jotka yhdessä useimpien keskussairaaloiden kanssa ovat vastanneet hoidon toteutuksesta

keskustan eduskuntaryhmä muistuttaa että kuluneiden vuosikymmenten aikana suomeen on kehittynyt sairaalaverkosto jossa toimivat kattavasti eri erikoisalat

myös reuman hoidon osaaminen on siirtynyt vähitellen keskussairaaloihin jotka yhdessä perusterveydenhuollon kanssa ovat rakentaneet reuman hoidon alueellisia hoitoketjuja

niillä on pystytty monessa tapauksessa sammuttamaan tautiin liittyvä niveltulehdus kokonaan jolloin kirurgisen hoidon ja laitoskuntoutuksen tarve on voimakkaasti pienentynyt

arvoisa puhemies

peruspalveluministeri on vakuuttanut ja vakuuttunut siitä että potilaat saavat tarvittavan hoitonsa keskussairaaloissa ja yliopistollisissa sairaaloissa

mutta poikkeusjärjestely on voimassa vain toukokuun loppuun asti

mitä sen jälkeen

maineikasta reumaosaamista hajotetaan ja pirstaloidaan

yliopistosairaaloiden ja sairaanhoitopiirien edustajat ovat sitoutuneita ja valmistautuneita reumasäätiön sairaalasta siirtyvien reumapotilaiden hoitamiseen niin lasten kuin aikuistenkin

on täysin kiistatonta että reumasairaalan lakkauttaminen vaikuttaa eniten potilaisiin ja heidän omaisiinsa

mutta sillä on myös dramaattiset vaikutukset muutoinkin vaikeassa tilanteessa olevalle alueelle

se merkitsee ennen kaikkea satojen työpaikkojen menetystä täydestä sydämestä työtä tehneille kansainvälistäkin tunnustusta saaneille reumaosaajille

keskustan eduskuntaryhmä pitää elinkeinoministeri mauri pekkarisen toimia äkillisen rakennemuutoksen alueella heinolassa oikea aikaisina

heinolassa on pyritty toimimaan mahdollisimman ennakoivasti siten että toimenpiteitä on käynnistetty jo ennen kuin rakennemuutoksista on tehty lopullisia päätöksiä

arvoisa rouva puhemies

keskustan eduskuntaryhmä vaatii että reumapotilaiden tulevaisuus tutkimus ja hoidot järjestetään oikeudenmukaisella tavalla mahdollisimman nopeasti

nykyisellään mielenterveyslaki säätelee psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden oikeuksia lähinnä laitoshoidossa mutta avohoitoa ei siinä säädellä

mielenterveyspotilaat ja kuntoutujat ovat yleisten kunnallisten sosiaali ja terveyspalveluiden varassa ja he ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa kuntatalouden joutuessa vaikeuksiin

vapaaehtoisuuteen perustuva sopimuspalokuntatoiminta ja sivutoimisen sopimushenkilöstön käyttö on näin ollen välttämätöntä tehokkaan pelastustoiminnan järjestämiseksi

erityisesti harvaan asutuilla alueilla pelastustointa ei taloudellisistakaan syistä ole mahdollista rakentaa pelkän päätoimisen henkilöstön varaan

arvoisa puhemies

valiokuntakäsittelyssä tuli esille se että on olemassa muitakin vapaaehtoistyön tehtäviä jotka ovat vastaavalla tavalla yhteiskunnan perustoimintojen turvaamisen kannalta tärkeitä

mielestäni se on varsin kohtuullinen summa joka kannustaisi todella ottamaan vastaan työtä jatkossa

arvoisa puhemies

mielestäni on väärin että sairaanhoitajan tekemää arvokasta vastuullista vaativaa työtä näinkin tärkeässä paikassa kuin täällä isossa salissa näin aliarvostetaan kun hän on lisäkouluttautumisellaan hankkinut itselleen pätevyyden kirjoittaa rajoitetussa määrin lääkereseptejä

lauslahti tässä edellä sanoi

minusta se on oikeudenmukaista

aikaisemminhan potilas joutui maksamaan huomattavasti suuremman summan kun hän kävi lääkärin vastaanotolla hoidattamassa omaa vaivaansa

täällä ministerin puheenvuorossa tuli esille se että pitää tehdä jotain uutta että pääsee tämän kokeilun piiriin eikä lähdetä alueella ratkaisemaan mitään epäselvyyksiä jos niitä siellä on

toivakka joka ei täällä ole enää paikalla puheenvuorossaan toi esille että hän on hyvin tyytyväinen että oma kotikunta pääsi siihen mukaan kun he ovat yrittäneet ratkaista siellä alueella ongelmia ja nyt tämän mahdollisen kokeilun myötä pääsisivät sitten ratkaisemaankin näitä ongelmia

sitten kysyisin ministeriltä sitä että sain kuulla että esimerkiksi etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole valmis lähtemään tähän kokeiluun mukaan

arvoisa puhemies

näin onkin hyvin kannatettavaa että kunnille annetaan paremmat mahdollisuudet apteekkipalveluiden kehittämiseen omalla alueellaan eli kunnalla on aloiteoikeus apteekin sivuapteekin tai palvelupisteen perustamiseksi

polarisaatio kasvukeskusten ja harvaanasuttujen alueiden välillä tulee entisestään lisääntymään ja harvaanasuttujen alueiden lääkehuollon turvaaminen on yhä haasteellisempaa

hallituksen esityksessä tähän pyritään muuttamalla lääkekaapit apteekin palvelupisteiksi ja lisäämällä niiden määrää

apteekin verkkopalvelun ylläpitäminen edellyttää voimassa olevaa apteekkilupaa eikä apteekki näin ollen voi toimia pelkästään verkkopalveluna eli tämä on erinomaisen hyvä asia

apteekkien verkkopalvelutoiminta tulee laajenemaan sähköisen reseptin tullessa laajamittaiseen käyttöön

siten onkin erittäin tärkeää että verkkopalvelujen laajentuessakin tulee huolehtia siitä että apteekkipalvelut säilyvät alueellisesti riittävän kattavina maassamme

sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli paljon asiantuntijoita kuultavina ja kaikki olivat yksimielisiä siitä että tämä on hyvä laki joka pitäisi mahdollisimman nopeasti panna täytäntöön

tästä epäkohdasta on usein keskusteltu myös pohjoismaiden neuvostossa ja ministeri hyssälä on antanut kirjallisia vastauksia kyseessä olevasta asiasta pohjoismaiden neuvostolle

on hyvä että esitys kannustaa jatkossa opiskelijoita hakemaan tilanteeseensa tarkoitettua ensisijaista etuutta sekä korjaa nykykäytäntöön liittyviä epäkohtia suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa

yksi tärkeä asia mikä valiokunnassakin tuli esille on se että sairauspäivärahan saaminen edellyttää että opiskelija lääkärintodistuksen mukaan on täysin työkyvytön

esimerkiksi mielenterveydellisistä syistä pitkään jatkuneen sairausloman lopulla olisi kuntoutumisen kannalta hyvä vähitellen päästä uudelleen kiinni opintoihin ja suorittaa vähäisessä määrin opintoja vaikka sairausloma vielä jatkuukin

valiokunnan näkemyksen mukaan tällainen menettely olisi tarkoituksenmukaista mutta se edellyttäisi kuitenkin sairausvakuutuslain työkyvyttömyyskäsitteen uudelleentarkastelua

arvoisa puhemies

tämä tavoite opiskelijan nykyistä joustavammasta siirtymisestä elämäntilannetta vastaavalle ensisijaiselle etuudelle on todella kannatettava

sillä voi olla merkitystä myös opintojen loppuun viemiselle opintotukikuukausien riittävyyden parantumisena sairaustapauksissa

arvoisa puhemies

täällä salissa on käyty hyvää keskustelua ja kannettu huolta yliopistojen rahoituksesta

tämän muutoksen johdosta perhehoidosta tulee laitoshuoltoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto mikä on minun mielestäni todella tervetullutta ja se on suuri askel meidän ajattelutapamme muutoksessa

lauri oinonen käytti tuossa hyvän puheenvuoron edellä hyvin laaja alaisesti toi esille näitä apteekkipalveluja ja niiden tärkeyttä

henkilökohtaisesti kannan lisäksi huolta yliopistokeskusten rahoituksesta ja lähinnä siitä että maakunnassa sijaitsevilla yliopistokeskuksilla pitäisi olla sama mahdollisuus valtiolta saatavaan vastinrahaan kuin tavallisillakin yliopistoilla eli jos maakunnissa halutaan ja saadaan rahaa kokoon niin olen ymmärtänyt että yliopistokeskuksilla ei ole mahdollisuutta saada samassa suhteessa valtiolta rahaa kuin yliopistoilla

haluaisin vielä sanoa tästä mitenkä tämä sähköinen lääkemääräys etenee tässä meidän suomenmaassa

arvoisa puhemies

asiantuntijakuulemisessa tuli esille että tämä on aloitettu nyt turussa muutamassa apteekissa ja tämän vuoden loppuun mennessä tämä sähköinen lääkemääräys laajenee niin että kaikissa turkulaisissa apteekeissa se toimisi sitten vuoden loppuun mennessä

urheilun ammattimaistumisen ja toisaalta urheilu urien pidentymisen myötä ja urheilusta pääasiallisen toimeentulonsa saavien määrä on lisääntynyt

tällainen ajattelutavan muutos on sillä lailla todella voisi sanoa historiallinen näissä uudistuksissa

urheiluun liittyy korostunut tapaturmariski mikä edellyttää että lakisääteisesti huolehditaan vakuuttamisvelvollisuuden kattavuudesta ja turvan asianmukaisesta tasosta johon tämä lakiesitys tähtää

eli tämän verkkopalvelun kautta ei todella ole mahdollista toimittaa reseptilääkkeitä ennen kuin tämä sähköinen lääkemääräys saadaan laajenemaan ja järjestelmät saadaan toimiviksi ja kattaviksi

tässä lakiehdotuksessa urheilutyökyvyttömyydestä maksettava tapaturmaeläke ehdotetaan sidottavasti nykyistä selvemmin siihen että urheilija kouluttautuu uuteen ammattiin mikä on todella kannatettavaa

keskustelua

on tärkeää että urheilijoiden urasuunnittelua ja kouluttautumista tuetaan sekä työllistymistä edistetään urheilu uran aikana ja sen jälkeen kaikin tavoin

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkeen pesästä kirjoitusten ensimmäinen koko maassa

perhehoitajien ja omaishoitajien jaksaminen on todella tärkeä asia ja on siksi todella hienoa että sijaishoitaja tulee jatkossa jos perhehoitaja niin sallii kotiin hoitamaan sijaishoidossa olevia

arvoisa herra puhemies

tiukan taloudenpidon aikana on pohdittava tarkoin mikä osa alue koulutuskentässä kaipaa kipeimmin uudistusta

suomesta haetaan mallia hyvään oikeudenmukaiseen ja tasa arvoiseen koulutukseen

ei ole syytä hypätä mihinkään tuntemattomaan

hallitusohjelmassa on kirjaus että taito ja taideaineiden asemaa vahvistetaan lisäämällä valinnaisuutta

arvoisa puhemies

metsänhoitotyöt eivät enää ole kaikille metsänomistajille luontaista työtä tai harrastusta

metsänhoidon osaaminen puuttuu yhä useammalta metsänomistajalta tänä päivänä

rajamäki nosti puheessaan esille sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan pitkittyneet valitusajat joihin on kiinnitetty huomiota

siksi on tärkeää että metsiämme hoidetaan hyvin niistä pidetään huolta ja tarvittavaa koulutusta annetaan riittävästi esimerkiksi metsien korjuu ja hoitotyöhön

muutoksenhakulautakunnassa on tehty viime vuonna useita merkittäviä toimenpiteitä käsittelyaikojen lyhentämiseksi

mitä olisi tehtävissä että metsistämme saataisiin täysi hyöty kestävällä tavalla ja että metsätalouden kautta saataisiin edelleenkin työtä ja toimeentuloa mikä loisi osaltaan varsinkin maakuntiin parempia elämisen edellytyksiä tulevaisuudessakin

vastauspuheenvuoron myös teksti on kina arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

rauhalan aloite on erittäin ajankohtainen ja tulevaisuuteen suuntautuva koska meidän väestömmehän ikääntyy koko ajan ja varmasti omaishoito toivottavasti pysyy yhtenä vaihtoehtona myös tulevaisuudessa hoitaa omaisia eikä ainoastaan tämä kosketa ikääntyvää väestöä vaan niin kuin ed

nyt kun löydettiin maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta tällaiset valmiina olevat järjestelmät jotka soveltuivat tällaisen pienen edunsaajaryhmän etuisuuksien hoitamiseen niin tässähän on ollut taustalla nimenomaan nämä kustannussyyt että on ollut järkevää laatia apurahansaajille järjestelmä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta

rauhala tässä aloitteessaan perustelee että on myös hyvin nuoria esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia jotka tarvitsevat omaishoitajaa